ne ovat kulttuurisia toimenpiteitä ne ovat opetusasioita ne ovat kansalaisopistoasioita ne ovat saamelaiskeskusasioita ja ne ovat sellaista toimeliaisuutta jossa pitää synnyttää sinne kulttuurin sisälle mekanismi joka johtaa siihen että kieltä vaalitaan

toisen esimerkin otan joka sopii erittäin hyvin sinne lounais suomeen käynnistettäväksi

arvoisa puhemies

pääsi käymään sillä tavalla että valiokunnan kunnianarvoisa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kumpikin ovat estyneinä ja pyysivät sitten ikäcivistä esittelemään valiokunnan mietinnön

elikkä se on sitten kohdistunut elikä se ole eräänlainen saattohoitokukkakimppuraha eikä mitään ei sitten tavallaan mitään järkeä suomalaisten veronmaksajien varoja käyttää tällaiseen tarkoitukseen

sotatilassahan valtio silloin oli hyvin kriittisessä vaiheessa ja siitä sitten alkoi semmoinen massiivinen maissinkäyttö liikennepolttoaineen tuotannossa mikä on sittemmin tasaantunut ja järkiintynyt

hän tietysti näki siitä kultakaivoksen tulevan ja taisi jo mennä tekemään uuden auton ostoksia suunnitelmia sen johdosta että pääsee nauttimaan siitä kultakaivoksesta elikkä höynäytettiin pahemman kerran

se on aivan loistavasti kirjoitettu tähän yhdeksi ponneksi

arvoisa ministeri luen teille tekstiä tiedotteesta jolla suomen kansalle tästä aiesopimuksesta ensimmäisenä muuten niin kuin ed

elikkä valistuneen työnantajan kanssa tämä asia pitäisi olla hoidettavissa noin vain mutta ehkä se on sillä tavalla että suomalainen yhteiskunta on siinä tilassa että tällaisessakin pitää antaa tukiopetusta työnantajille

mielenkiintoista arvoisa puhemies tässä vasteessa oli se että aivan samaan aikaan oli kokemuksia hollannin ja silloin taisi olla myöskin belgia mukana käännetystä arvonlisäverojärjestelmästä yksi esimerkki poimittuna tähän tarkasteluun

vielä kun te suunnittelette sijoitusrahastolain elikkä suomesta veroparatiisi lain tuomista tänne eduskuntaan sehän on he luettelossa mainittu jälleen niin toivon mukaan sitten ainakin nyt puhutaan oikeista asioista oikeassa paikassa

se on fantastinen juttu

kun vaan villi ja vapaa on saanut toimia niin paljon kuin jaksaa

kallis tässä totesi niin sitten siitä seuraa se että nyt pitää katsoa tämä balanssi ja silloin tämän laatuiset aloitteet ovat erittäin paikallaan

aiesopimukseen sisältyvien liikennehankkeiden valtion rahoitusosuus tulee liikenne ja viestintäministeriön tiehallinnon ratahallintokeskuksen merenkulkulaitoksen ja lääninhallituksen väylävirasto ensi vuoden alusta lukien käyttöön osoitettavasta rahoituksesta

pulliainen toi tässä tämmöisen tasavertaisuus oikeudenmukaisuuskysymyksen esille ja voin nostaa esille toisesta näkökulmasta asian joka koskee oikeuslaitoksia ja lähinnä samantapaisista rikoksista annettujen tuomioiden oikeudenmukaisuutta suhteessa toisiinsa

mutta kuitenkin johtuen siitä että tämä menetelmäpakettikirjo on ollut niin krouvi kaikkialla niin kuin se on ollut myöskin suomessa niin nyt sitten täällä on puhuttu sitä kuka nämä viulut maksaa

kiuru viritti täällä toivoisin tempaavan mukaansa kaikki täällä salissa

nyt ymmärtääkseni ollaan sellaisella etenemistiellä että osataan kriittisesti suhtautua erilaisiin lähteisiin muun muassa näihin palmuöljyasioihin jnp

laxell lukeutuu tähän samaan eduskuntaryhmään koska hänellä on aina logiikka mukana kun hän esittää asioitaan mutta ei tällä kaksikolla kyllä joka ympäristövaliokuntaan on nyt valikoitunut

tällaista sumutusta en voi hyväksyä

se tarvitsee pikkuisen myöskin sitten valuuttaa

se on enemmän kuin paikallaan

tässä on kaivosteollisuudelle annettu kaikkien aikojen mahdollisuus mellastaa suomessa kuinka tahansa ja paljon nyt on nähty mitenkä se on sitä tehnyt

kaikki selvitykset hollannista rakennusteollisuuden osalta käännetystä arvonlisäverojärjestelmästä olivat pelkästään myönteisiä niin myönteisiä kuin ne olla voi

tässä verotusasiassa on kahdenlaisia näkökohtia ja täytyy nyt vähän kehaista oppositiopuolue demareita

ei mitään muuta kuin congratulations tämä oli oikein mainio idea

otan toisen esimerkin aivan toisenlaisesta asiasta

sillä tavalla tämä asia on tullut uudella tavalla harkintaan eikä ole sellaisissa hype tunnelmissa kuin aikaisemmin

arvoisa puhemies

eikä suomen haja asutusalueitten tulevaisuutta ikinä pitäisi tällaisella arvomaailmalla varustettujen henkilöitten varaan jättää mutta heilläkin on sijansa majatalossa

siinäkin siteeraus kohdistuu tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan käyttämään puheenvuoroon sen erääseen detaljiin

jokisen äskeisen puheenvuoron johdosta totean että se oli niin lähellä sitä tekstiä oikeastaan sanasta sanaan se teksti joka on perussuomalaisten vastalauseessa

nyt kun tiedetään ihan tasan tarkkaan että varsinais suomen alueella tämä on se tehokkain tuottavin mahdollisuus ja sillä alueella pystyttäisiin biokaasu myöskin käyttämään liikennepolttoaineena hyväksi niin että saadaan se liiketaloudellisesti suoraan kannattavaksi niin miksi ihmeellä siihen ei ryhdytä

se vaihe on nyt niin pitkälle vietynä että kysymys on mietinnön valmistumisesta sekä tästä että tietojärjestelmästä

täällä on sanottu että primäärimaksaja olisi suomalainen veronmaksaja

niitä oli sikäläinen hallitus hankkinut koska vähän oli itsekin säikähtänyt että mitenkähän tässä nyt oikein sitten käy kun on niitä sillä tavalla ajattelevia kuin suomen ek porukka on ja silloin suomen yrittäjätkin oli

ei tämä ole kuulkaa reilua ja vielä kepun ministereitä molen

äsken käytin puheenvuoron jonka sisällössä ei ole minulla mitään korjattavaa

ensinnäkin on aivan oikea aika juuri nyt tuoda sellainen verotuksellinen malli esiin joka on monipuolinen joka ottaa erilaiset rahavirrat yhteiskunnassa huomioon ja vaikuttaa jopa oikeudenmukaiselta ja se on hyvä asia

sähköpostia luettuaan ja tätä keskustelua kuunneltuaan ei voi kyllä tieteellisesti päätyä mihinkään muuhun johtopäätökseen kuin siihen että ristiriitaisuuksia on

niin onkin korkojen osalta mutta vähän pitemmässä juoksussa eihän tämä kehitys voi johtaa mihinkään muuhun kuin hyperinflaatioon

siinä yhteydessä sitten tutkiskeltiin näitä samoja asioita myöskin pohjoismaissa mihin on jo tässä viitattukin käytetyissä puheenvuoroissa ja sitten piti saada selville keitä oikein nämä yrittäjät uraanikaivosyrittäjätahot ovat

se täytyy sanoa että kun täällä on ankarat talvet ja siperia opettaa niin pitää olla tietysti katto pään päällä ja lämmintä ja mukavaa

jokinen loikkaa perussuomalaisiin kun tällaisessa asiassa on samaa mieltä

mutta arvoisa puhemies en lainkaan huomannut mitä selkäni takana tapahtui

laissa säädettäisiin valtakunnallisesti toimivan suomen metsäkeskuksen tehtävistä sekä sitä koskevista hallinnollisista asiakokonaisuuksista

elikkä kysymys on siitä vippaajasta joka on antanut rahaa omilla ehdoillaan omilla odotuksillaan ja omaksi tappiokseen

anteeksi hän taas molemmat

sen jälkeenhän sitten saksa ja itävalta päättivät tähän ryhtyä ja asia tuli myöskin keskusteluun ecofinissa

lauri oinonen joka taas innostui käyttämään meille kaikille kovin tutun puheenvuoron

ne ristiriitaisuudet ovat rakenteeltaan sellaisia että tästä kyllä tulee hätä koko terveydenhuoltojärjestelmälle

arvoisa puhemies

perkiön maatalousheitosta

ei ole varaa kupeksia

siis nyt kun hallitusohjelmassa sovittiin että lounais suomessa hoidetaan aivan erikoisesti näitä maatalousasioita niin silloin kun biokaasukeskustelu käytiin täällä ja kun hän muuten on puhunut biokaasuasiasta niin nyt just kun sitä olisi tarvittu niin ei mittää aivan hiljaa

sitten arvoisa puhemies tämä on mitalin yksi puoli ja se mitalin toinen puoli taas on se että jos päätetään että tällaisia veroja kannetaan niin joku vielä ne kantaa ja joku suostuu ne verot maksamaan

tiusanen on kyllä siinä ihan oikeassa että tässä on eräällä tavalla sisällytettynä sellainen ristiriita jota ei oikein voi yhteensovittaa millään

sinä aikana kun sitä dokumentaatiotyötä tehtiin firmat hävisivät alta pois

perustettavalle suomen metsäkeskukselle on tarkoitus luoda vahva strateginen asema metsiin liittyvän elinkeinotoiminnan edistämisessä

suomessahan on monista lähteistä todettuna sekä raiskausrikoksissa että henkeen ja terveyteen kohdistuvissa rikoksissa hyvin lievät tuomiot

yhdysvaltain tuore tilanne osoittaa että valitettavasti tulevaisuudenkuva on tällainen

se ei oikeastaan selviä millään muulla kuin sillä että kun sen sairaalan taustaorganisaatio on mennyt konkurssiin ja sen kaikki asiakirjat ovat periaatteessa julkisia niin kaikki se kirjeenvaihto mikä on viimeisen parin vuoden aikana ollut sen ja ministeriön välillä julkistetaan niin että tiedetään mitä on tapahtunut

mutta sitten kun tuli tietoon että ruotsi lähtee tähän mukaan minä ajattelin että no nythän se onnistuu kun ruotsi lähtee mukaan suomihan yleensä menee siten että kun ruotsi uskaltaa niin kyllä suomikin uskaltaa

arvoisa puhemies

siinä oli niin kova vaihdos että tätä suurta kanadalaista firmaa lukuun ottamatta joka täällä suomessakin on toiminnassa ollut firmat muuttivat nimeä suit sait noin vaan eihän siinä voi tietää oikeastaan millään kuka loppujen lopuksi on siitä toimeliaisuudesta vastuussa ja kenenkä kanssa loppujen lopuksi on tekemisissä

en ole osaton siihen että eräs tämmöinen lausuma on täällä

tavoitteena on tehostaa ja yksinkertaistaa metsähallintoa sekä taata mahdollisimman hyvä ja yhdenmukainen palvelu alan elinkeinotoiminnalle maan eri osissa

elikkä siis toisin sanoen joihinkin kohtiin täytyy ne rajat laittaa ja tämä kansainvälinen kansallispuistoluokitus ja sen edellytykset on aika kova juttu

se saattaa kuulostaa vähän persoonalliselta että kaivan sen täältä esiin mutta onpas pohjimmaltaan isosta asiasta kysymys sellaisessa maatalouselinkeinon lohkossa jossa kysymys on sellaisesta alkutuotannosta kasvituotannosta jossa suomi voisi olla todellinen pärjääjä johtuen siitä mikä on suomen luonnonmaantieteellinen sijainti maapallolla

kari rajamäki ministeriaikanaankin teki valtavan hyvän työn kun harmaan talouden kurissapitämisasiassa ja talousrikollisuuden selvitysasioissa piti suomen maailmankartalla kerta kaikkiaan

tiusaselle sen verran hänen tuomiostaan eduskuntaryhmäämme kohtaan että siellä suuressa valiokunnassa edustajamme tulevat kerta toisensa jälkeen kertomaan että emme hyväksy uusien gemolajikkeiden hyväksymistä

lähettelin jo vastauspuheenvuorossani viestejä ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajalle ja koko ulkoasiainvaliokunnalle siitä havainnosta jonka olin tehnyt lukiessani tämän erittäin hyvän hengentuotteen

nykyisissä metsäkeskuksissa harjoitettava liiketoiminta eriytettäisiin selkeästi siirtymäajan kuluessa perustettavan suomen metsäkeskuksen julkisten hallintotehtävien hoitamisesta

mitenkä kävikään

olen itse ollut tämän survival service commissionin jäsenenä muutaman kymmenen vuotta nyt en ole enää kuin eläkkeellä sieltä mutta siinä hommassa havaitsin erittäin selvästi millä tavalla näihin asioihin suhtaudutaan ja tämä verkosto tämmöisenä web verkostona on todella tehokas kertomaan myöskin siitä mitenkä arvostetaan

arvoisa puhemies

että on meitä joka lähtöön tähän herramme huoneeseen valikoitunut mutta niin on kansa halunnut ja sitä suapi mitä anniskelloo

valtiovarainministeri sanoi että juu tämä oli hieno juttu että ruotsi kokeilee nyt me katsomme kuinka ruotsille käy ja sitten sen jälkeen

voidaan sanoa että tässä on hyppy skeptiseen tulevaisuuteen

hautalalle kommenttina vaan että varmaan olisi ihan hyvä ollut tai jossakin seuraavassa sopivassa tilanteessa olisi sen takia että nyt kun yhdysvalloissa hallinto on muuttunut ja on perustavaa laatua olevalla tavalla uudestaan ruvettu suhtautumaan näihin asioihin niin tästä tulee globaali asia ja tästä tulee sellainen josta käydään keskustelua

tätä keskustelua on ollut todella mielenkiintoista kuunnella nimenomaan siinä katsannossa että sekä opposition että hallituspuolueitten puhuneet edustajat ovat kummatkin täysin oikeassa lähtökohdistaan lähtien täydellisesti oikeassa koska ideologinen lähtökohta on täydellisesti päinvastainen

silloin kun oli tämä lappi työryhmä työssä niin minä esitin siinä jonkinlaisen turvaavan mallin tälle suomalaiselle omistukselle maa ja kallioperän omistukselle ja se malli oli sillä tavalla että kun nyt ollaan äärimmäisen höveleitä siinä suhteessa niin kuin ministerikin sanoi että tehdään tiet voimajohtolinjat vedetään ja just kun on tie saatu valmiiksi ja vielä piki päälle ja voimajohtolinja valmiiksi ja sitten mennään katsomaan niin siellä ei olekaan enää yhtään mitään elikkä asianomaisen mineraalin hinta on sen verran malmin hintaa laskenut ettei siitä hommasta mitään tullutkaan tällä erää

siinä katsannossa jos jossakin tässä tapauksessa tällä ponnella on merkitystä elikkä hyvin on tehty ja monipuolisesti vaaditaan tietoja

suomen metsäkeskukseen siirrettäisiin osa metsätalouden kehittämiskeskus tapion nykyisistä tehtävistä ja suomen metsäkeskus toimisi maa ja metsätalousministeriön alaisuudessa ja sen suorassa tulos ja resurssiohjauksessa

elikkä läskiksi meni

elikkä kun kirjoitetaan oikein mainiolla sisäisellä kappalejaolla ja asiajaolla asioista ja kun itse olen erityisen kiinnostunut luonnonvaroista niitten riittävyydestä ja niitten käytöstä niin aina päätyy kysymykseen kun se hyvä teksti rupeaa olemaan lopuillaan

on raiskaus törkeä raiskaus pakottaminen sukupuoliyhteyteen ja sitten näitä seksuaaliseen tekoon pakottamisrikoksia

mikä koskee itse sitä ratkaisua joka on nyt kehitelty minä olen sitä mieltä kuin myöskin uskaltaa olla ympäristövaliokunnan suuri enemmistö että siitä historiasta mikä tässä asiassa on käyty tämä on varsin kohtuullinen ratkaisu ja luo mielenkiintoisia avauksia tulevaisuuteen muun muassa tämä positiivinen ikäsyrjintäjuttu

tässä arvoisa puhemies on nimenomaan kysymys vahingonkorvauslainsäädännöstä kun jo nyt eu säännösten mukaan näitä tuotantoja voidaan suomessa harjoittaa mikäli halu ylusta ja leppä ja edustaja tiusanen vastaiskuna portugali kymmenen halutaan

on ymmärrettävää että ne ovat erilaisia mutta valitettavan vähän mikään valvova viranomainen tai edes mikään taho on selvittänyt sitä millä tavalla nämä tuomiot ovat suhteessa toisiinsa

nyt kun tämä yhdysvaltain britannian ja irlannin liikkeelle laittama finanssikriisi rupesi kolkuttelemaan euroopan unionin komission portteja ja puheenjohtajamaanahan oli ranska niin kuin on nyt vieläkin vuoden loppuun saakka niin ensimmäisenä reaktiona presidentti sarkozy lähti liikkeelle ja kutsui tämän harmaan ja mustan talouden kuriinsaamiskonferenssin koolle että nyt kerta kaikkiaan meidän hommamme vastareaktiot eivät ainakaan onnistu jos me emme saa harmaata ja mustaa taloutta kuriin

asiastahan käytiin perusteellinen keskustelu jo lähetekeskusteluvaiheessa ja nyt ehkä todetaan vaan että ne keskustelut on kuitattu tällä ponnella

kysymys on perunan tuotannosta ja sen kasvitaudeista

se on myöskin erittäin tärkeätä että nämä ovat hallinnassa olevia ilmiöitä eikä sillä tavalla että jollakin kultarannikolla näitä hoidetaan

sen mitä tämä yhteiskunnan kannalta merkitsee ja mitä se poliittisen historian kannalta merkitsee tulen paljastamaan puheenvuorossani kohta

kun evoluutio antoi ihmiselle järjen se valitettavasti antoi sille tuolle lajille myöskin kyvyn provosoitua ihan mielettömistä asioista

ai siis toisaalta mihinkä tässä oikeastaan resursseja halutaan käyttää ja toisaalta minkälaisen resurssienjaon puolesta tässä halutaan toimia

näitähän ei mene kovin paljon tuonne ylempiin oikeusasteisiin koska niistä ei kovin paljon valiteta syyttäjien pitäisi valittaa saataisiin ennakkopäätöksiä ja tällä tavalla

mietinnössään valiokunta kiinnittää joihinkin erityisiin asioihin korostettua huomiota

ensinnäkin on arvoisa puhemies kiinnitettävä huomiota siihen minkälaisen nimikkeen tämä hallituksen esitys on saanut

niinpä valiokunta kiinnittää huomiota siihen että metsäkeskukset ja kehittämiskeskus harjoittavat myös asiakasrahoitteista liiketoimintaa

yksi keskeinen ongelma näissä rikoksissa on liian alhaiset minimit

johannes koskinen käytti erinomaisen hyvän puheenvuoron siinä suhteessa että hän kiinnitti huomiota siihen että meillä on kansainvälisten yhteisöjen uusvalu käynnissä

kun rupeatte yliopistoja matkimaan niin ottakaa sitten se niin vakavasti että myöskin se laadullinen puoli tulee läpäisyperiaatteella hoidetuksi

ensinnäkin vielä kiitän ed

saarinen on monta kertaa tämän illan aikana viitannut aivan oikein siihen että tässä tulopuolella on nollasummapeli ja niin se todella on ja se on vielä aika yksinkertaisesti

metsäkeskusten merkittävimpiä asiakasrahoitteisia palveluja ovat tilakohtaisten metsäsuunnitelmien ja tila arvioiden tuottaminen metsävaratiedoista sekä valtion rahoitustuella toteutettavien metsänparannustöiden suunnittelu ja toteutus

perkiötä tästä lakialoitteesta tämä keskustelu on ollut mukava hyvä ja se jatkuu kun saamme nyt hallituksen esityksen windfall veroista

se on saanut nimen hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kestävän metsätalouden rahoituslain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen täydentämisestä

ja se on se että niin höveli kuin suomalainen yhteiskunta tällä hetkellä on jota ministerikin tuossa kuvasi ja minä toistin niin homma tehdäänkin niin että se tuottakoot sen tarvitsemansa sähkön aggregaatilla

kiinnitän huomiota tähän terminologiaan

tämä perustui siihen että oli tehty erittäin arvokas selvitys jonka mukaan tähän tavoitteeseen todella pystyttäisiin silloisissa perunantuotannon olosuhteissa pääsemään jos ne tietyt temput tehdään

tiedot harmaan ja mustan talouden rintamalta ovat olleet viime aikoina synkät kerta kaikkiaan ja sitten kaikkein kurjinta tässä koko savotassa on se pidin siitä eilisiltana täällä vähän pitemmän puheenvuoron että kun presidentti sarkozyn aloitteesta heti kun tämä finanssikriisi laukesi tuli julkisuuteen että ensimmäisenä pitää saada veroparatiisit kuriin ja lopettaa tämä harmaa ja musta talous koska se on se syöpäsolu joka jokaisen pakkasessa töitä

palm jo ryhmäpuheenvuorossaan kiinnitti huomiota siihen että ruotsalainen kenraali göranson totesi että olemme sodassa jossa pitää myöskin ottaa huomioon takapakit

silloin voimme palata tähän asiaan uudestaan katsoa mitenkä hallitus nyt sitten perustelee sen oman esityksensä ja sitten katsomme onko ekolokeroa tälle vaihtoehdolle vai ei

no niin ja sitten kun ruvetaan katsomaan mitä tässä nyt on sitten tapahtunut niin täällä sanotaankin että esitys liittyy tältä osin tämän vuoden alusta voimaan tulleisiin metsäverotusta koskeviin säännöksiin ja esityksessä ehdotetaan että myös metsätien tekemisen tuen velvoitteisiin ja takaisinperintään liittyviä tarkistuksia jnp

kehittämiskeskuksen liiketoiminta muodostuu muun muassa metsätalouden asiantuntijapalveluista julkaisutoiminnasta koulutus ja auditointipalveluista sekä metsäpuiden siementuotannosta

yks hailee mitä reittiä se menee mutta keskiluokka maksaa koska hyvätuloisilta on kaikki suurin piirtein kohta poistettu

sitten ystävälleni professorikollega sirpa asko seljavaaralle totean tämä on nyt ystävällishenkisesti todella todettu että jos eläimiä hoitaa huonosti niin pääsee televisioon välittömästi

kimmo kiljunen totesi shanghai porukat ja muut tässä äsken juuri eikö se näin ollut ja siinä kysytään heti millä perusteella mikä on se tarve joka johtaa tämänlaiseen uudenlaiseen organisoitumiseen

silloin sen polttoaineen hinta määräytyy raakaöljyn maailmanmarkkinahinnalla spot markkinahinnalla siinä hetkessä

arvoisa puolustusministerimme kysyn teiltä tai tietysti ulkoministerille ihan yhtä hyvin tämä sama kysymys onko meillä kun olemme siellä yhteisillä rintamilla jos näin voi sanoa asennoitumisessa jokin ero ruotsalaisiin ja mikä merkitys sillä on sen toiminnan kannalta millä edellytyksillä ja odotuksilla siellä ollaan

mutta tällä perusteella ei voida hallituksen esitystä windfall verosta kyllä poistaa agendalta se on ihan selvä asia

sitten ruvettiin vaalimaan mennäänkö sinne mutta niinpä virkamiehet vaihtuivat ministeriössä ja kun uudet virkamiehet tulivat rooteliin niin eipäs enää sitten tehtykään vaan ruvettiinkin keksimään millä tavalla pystyttäisiin niin kuin termi kuuluu tappamaan tämä lausuma